tällä menetetään lehtien tilauksia menetetään paikallislehtiä menetetään työpaikkoja eikä tämä ratkaisu ainakaan paranna kansan sivistystasoa

tällainen uusi jakolinja uudellemaalle haittaisi alueellista yhteistyötä joten toivon että näistä ajatuksista voitaisiin luopua

kun tässä edustaja rundgren kiinnitti lopuksi huomiota äänestysaktiivisuuteen mikä on tärkeä asia niin haluan myös kannustaa hallitusta etenemään sähköisen internetäänestyksen mahdollistamisessa viron esimerkin rohkaisemana

myös itse kiinnitin huomiota tässä raportissa näihin jäätyneisiin konflikteihin

sehän on siinä mielessä tärkeä asia että ne ovat juuri sellaisia konflikteja joissa se jää saattaa sulaa ja tulla liekkeihin elikkä saattaa tulla tilanne jossa syntyy uusia konflikteja väkivaltaisuuksia pahimmillaan jopa sotatilanteita

oikeastaan haluaisin vielä kysyä tähän loppuun valtuuskunnan puheenjohtajalta tai joltakin muulta valtuuskunnan jäseneltä kuinka paljon teillä on ollut etyjissä harrastusta näitten jäätyneitten konfliktien purkamiseen

täällä on esimerkiksi vuoristo karabah mainittu joka on juuri tämmöinen potentiaalinen konfliktiherkkä alue joka on ollut pitkään ongelma

tässä kovasti nyt pohditaan niin kuin pitääkin mitä näille seurauksille tehdään mutta vähintään yhtä paljon pitäisi kyllä pohtia miten näihin syihin voidaan vaikuttaa

tämä pakolaisvirta kohdistuu ennen muuta eurooppaan eu maihin mutta hivenen näyttää siltä että tämän kriisin ratkaisusta kun puhutaan syyrian kriisistä keskustelevat ennen muuta venäjä ja yhdysvallat jonkun verran jopa eun ylitse

kuinka paljon etyj käyttää tarmoaan tämäntyyppisten konfliktien ratkaisemiseen

siltä se näyttää

kuitenkin ainoa kestävä ratkaisu pitkän päälle on se että saadaan syyrian kriisi ratkaistua saadaan tulitauko pitämään saadaan sinne joku kaunis päivä rauha aikaiseksi

yksi tehokas keino suojeluun voisi olla verkkokalastuskielto alkukesäksi

kysymykseni kuuluu

voidaanko todella hyväksyä valko venäjä kisojen pitopaikaksi tämmöisessä ihmisoikeustilanteessa jossa mikään ei edisty ihmisoikeudet ovat maanraossa

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä sen puolesta että nuo kisat siirretään jonnekin muualle valko venäjältä

arvoisa puhemies

vaikka tässä todetaan että käsiteltävä verosopimus on itsenäinen valtiosopimus eikä sillä ole suoraa linkkiä näihin kyproksen talouden kuntoon saattamista koskeviin eun euroalueen hankkeisiin niin kuitenkin kun olette kyproksen tilannetta käsitelleet valiokunnassa niin varmaan tämä sopimus on perusteltua hyväksyä

on esitetty paljon kritiikkiä sen suhteen onko kyproksella harmaata taloutta kuinka paljon miten pankkijärjestelmä toimii mikä on kyproksen taloudellinen tilanne miten suhtautua rahanpesuväitteisiin mitä on esitetty

arvoisa puhemies

tarvitaan myöskin selkämeren ja sipoonkorven kansallispuistot ja hyvä että nämä asiat etenevät mutta riittääkö se rahoitus minkä eduskunta nyt on osoittamassa näitten puistojen perustamiseen ja myös asianmukaisten palveluitten turvaamiseen näillä alueilla

vaikka pitkäaikaisasunnottomuus on saatu laskemaan mikä on erinomainen asia niin siitä huolimatta kokonaisasunnottomuus on edelleen ollut kasvussa ja meillä on tuhansia asunnottomia valitettavasti edelleen

voi olla että tarvitsen nyt rautalankaa tässä jotta ymmärrän tämän asian mutta toivottavasti ministeri voitte sitä käyttää kun olen ymmärtänyt niin että vaalilakia voidaan muuttaa ja vaalipiirijakoa voidaan muuttaa ilman perustuslakimuutoksia tiettyyn rajaan saakka

olen erittäin huolissani tästä

kun osaston ehdotus hyväksytään ja osin vähentää peruslaki

valiokunta

välitysjuttua sen tarkoitus on

arvoisa puhemies

valiokunta perehtyi tähän huolella ja keskustelun jälkeen lopulta päätyi yksimieliseen mietintöön mikä on mielestäni arvokas asia tämäntyyppisissä kysymyksissä

oikeastaan erimielisyys valiokunnassa vallitsi lähinnä siitä miksi kutsutaan tätä yhtä terroristiporukkaa joka tässä aika ikävässä ja hurjassa vauhdissa on ollut viimeisen vuoden parin aikana

arvoisa puhemies

ukkolalta usein kuullaan

ulkoasiainvaliokunta on tehnyt tässä asiassa työtään ja sopimus joka tässä pöydällämme on lienee aika teknisluonteinen tavoitteena edistää asioita jotka liittyvät vuosituhattavoitteisiin joukkotuhoaseisiin terrorismin torjuntaan rahanpesuun terrorismin rahoitukseen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan ja niin edelleen

se on kuitenkin semmoinen hanke että jos sinne meinataan päästä niin kyllä meidän pitää yhteen hiileen siinä puhaltaa myös eduskuntana ja kansanedustajina ja toivoisin siinä mielessä että tekin voisitte tässä rivissä ja hankkeessa olla

tästä on vähän erilaisia näkemyksiä ja erilaisia käytäntöjä mutta tässä mietinnössä valiokunta päätyi siihen että käytämme samaa termiä kuin maan hallitus tuossa selonteossaan

arvoisa puhemies

itse asiassa meidän pitäisi eduskunnassakin miettiä mikä meidän roolimme ja niiden meidän kansainvälisten toimijoidemme rooli jotka kiertävät erilaisia kansainvälisiä kokouksia tapaavat muitten maitten edustajia voisi tässä hankkeessa olla koska se vaatii kyllä erittäin hyvää yhteistyötä ja melkoista nappisuoritusta että me itsemme tuonne turvaneuvostoon saamme

elikkä isil on se termi jota tässä yhteydessä valiokunta käytti mutta jos joku keskustelussa haluaa jotain muuta termiä käyttää niin kaikki varmasti ymmärtävät mistä on kysymys

suomen lähi ja perushoitajaliitto super teetti äskettäin kyselyn siitä miten laki on edennyt ja tuon superin selvityksen mukaan käytännössä ei yhtään mitenkään

itse etelä afrikan suhteen sehän kuuluu afrikan vauraimpiin maihin ja kehityspolitiikalle on vähemmän tarvetta kuin vaikkapa naapuri tansaniassa

arvoisa puhemies

näiden kolmen järjestön ja yhteistyöelimen kaltaisia yhteistyömuotoja on tällä vuosikymmenellä tarvittu todellakin valtavasti

kuitenkin sekä tässä yhteydessä että laajemminkin haluaisin korostaa sitä että suomen hallituksen ja eduskunnan on syytä kiinnittää ihmisoikeuskysymyksiin huomiota

oletteko te tutustunut tähän selvitykseen ja mitä mieltä olette siitä

nämä järjestöt parlamentaarisine ulottuvuuksineen vahvistavat arvokkaasti sitä keskustelua mitä eurooppa ja pohjoismaat tällä hetkellä kipeästi tarvitsevat

huolimatta siitä ettei taisteluosastoja ole toistaiseksi käytetty kriisinhallintaoperaatioissa on konseptin puitteissa tapahtunut yhteistyö avannut eun jäsenvaltioille mahdollisuuden kehittää sotilaallista yhteistyötään mukaan lukien taisteluosastojen yhteiset harjoitukset

tässä suhteessa etelä afrikassa on vielä paljon tehtävää ja se on siinä mielessä merkittävä maa että se on yhdenlainen veturi kuitenkin koko laajassa eteläisessä afrikassa ja koko afrikassakin ja se minkälaista politiikkaa etelä afrikassa harjoitetaan heijastuu helposti laajemminkin tuohon maanosaan

mutta sinänsä kyllä tätä esitystä varmasti voi kannattaa

unionilla on käytössään muihin kansainvälisiin toimijoihin verrattuna poikkeuksellisen laaja välineistö jota se pyrkii käyttämään kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa

valiokunnan mielestä suomen on tärkeätä osallistua kansainväliseen isilin vastaiseen toimintaan koska järjestön toiminta muodostaa uhan kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle

valiokunnan mielestä suomen on myös välttämätöntä osoittaa tukea ranskalle tämän vedottua eun keskinäiseen avunantovelvoitteeseen pariisin marraskuisten terrori iskujen jälkeen

huolimatta siitä ettei taisteluosastoja ole toistaiseksi käytetty pitää ulkoasiainvaliokunta tärkeänä että unioni ylläpitää tulevaisuudessakin kriisinhallintaan tarkoitettua nopean toiminnan kykyä

valiokunta arvioi mietinnössään että keskinäisen avunannon lausekkeen soveltaminen voi vahvistaa eun jäsenmaiden keskinäistä solidaarisuutta ja euta turvallisuusyhteisönä

vakava turvallisuustilanne korostaa pohjoismaiden välisen yhteistyön merkitystä sillä yhdessä toimimalla vahvistamme parhaiten oman alueemme vakautta kaikilla sektoreilla

eun yhteisellä turvallisuus ja puolustuspolitiikalla ja puolustusyhteistyöllä on myönteinen vaikutus suomen kansalliselle turvallisuudelle ja myös puolustuksen suorituskyvyille

suomen näkökulmasta yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittäminen on tärkeää unionin ulkoisen toimintakyvyn vahvistamiseksi tilanteessa jossa eun lähiympäristön epävakaus on lisääntynyt merkittävästi

ennen tämänkertaista valmiusvuoroa suomalainen joukko on ollut valmiudessa viisi kertaa ja kokemukset osallistumisesta ovat olleet myönteisiä

valiokunta toteaa mietinnössään että osallistumisella on ollut tärkeä merkitys suomen kriisinhallintavalmiuksien ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisen kannalta

suomen näkökulmasta osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön irakissa ja osallistumisen laajentaminen neuvonantotoimintaan on luonteva ratkaisu sillä pariisin ja nyttemmin brysselin terrori iskut ovat osoittaneet isilin ulottaneen toimintansa myös eurooppaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

etyjin toiminta perustuu laajaan turvallisuuskäsitykseen joka korostaa poliittis sosiaalisen turvallisuuden lisäksi demokratian ja ihmisoikeuksien sekä taloudellisten ja ympäristökysymysten merkitystä turvallisuuden kokonaisuudessa

kansallisen puolustuksen näkökulmasta taisteluosasto osallistumisen keskeinen hyöty on ulkoasiainvaliokunnan mielestä liittynyt yhteistoiminnan ja yhteensopivuuden kehittymiseen taisteluosastoihin osallistuneiden maiden kanssa

myös suomessa on varauduttava kasvavaan terrorismiuhkaan riippumatta siitä osallistuuko suomi isilin vastaisen koalition toimintaan

turvallisuutemme nojautuu vahvasti valtioiden alueelliseen koskemattomuuteen ja suvereniteetin kunnioittamiseen

viittasitte tähän että yhteinen eu päätös tässä olisi hyvä saada aikaan

arvoisa puhemies

ruotsi on päättänyt jo aikoja sitten samoin saksa

taisteluosastot ovat valiokunnan mielestä luoneet konkreettista toiminnallista perustaa osallistuneiden maiden yhteistoiminnalle myös muissa kuin sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvissä tilanteissa

ulkoasiainvaliokunta yhtyy mietinnössään puolustusvaliokunnan lausunnossa esitettyyn arvioon jonka mukaan taisteluosastokonseptiin tehdyt muutokset ovat olleet varsin pieniä ja vaikutuksiltaan vaatimattomia

ulkoasiainvaliokunta toteaa että kansainvälinen oikeus ja sääntöperustainen kansainvälinen järjestelmä on hyvinvoinnin turvallisuuden ja vakaan kehityksen edellytys

on ilmeistä että unionin jäsenmaat eivät ole olleet valmiita avaamaan konseptia kriittiselle tarkastelulle siinä pelossa että kerran avattua konseptia ei enää saataisi harsittua kokoon

euroopassa on kiinnitettävä huomiota siihen ettei poliittisesti ja taloudellisesti tiukassakaan tilanteessa unohdeta ihmisoikeusvelvoitteita tai oikeusvaltioperiaatetta

arvoisa puhemies

valiokunta kävi keskustelua käytettävyydestä ja päätyi toteamaan että suomi voi aikaisemman aktiivisen osallistumishistoriansa puolesta hyvinkin esiintyä aktiivisena käytettävyyden kehittämiseen tähtäävissä keskusteluissa

samalla kiinnitettiin kuitenkin huomiota siihen että avain käytettävyyden lisäämiseksi liittyy ensisijaisesti jäsenvaltioiden todelliseen poliittiseen tahtoon käyttää taisteluosastoja

ulkoasiainvaliokunnan arvion mukaan lyhyellä tähtäimellä turvallisuustilanteen parantaminen on irakin vakauttamisen keskeinen edellytys mutta pidemmällä tähtäimellä sovintoprosessin ja talouden reformien on noustava keskiöön maan yleisen tilanteen vakauttamiseksi ja erityisesti jälleenrakennuksen ja uudelleen asuttamisen mahdollistamiseksi

valtuuskuntien kertomukset ovat valiokunnalle sinänsä haasteellisia että kertomus koskee aina edellistä kautta tässä tapauksessa siis jo yli vuoden takaista toimintaa

ulkoasiainvaliokunta pitää puolustusvaliokunnan tavoin tarpeellisena ja esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanottoa jonka mukaan eduskunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron päättymisen jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle

sen voi todeta että tätä käsittelyä yritettiin aivan viime vuoden loppuviikoille mutta sieltä ei sopivaa aikaa löytynyt ja sen takia se siirtyi peräti tänne saakka

arvoisa puhemies

aamun lehtiä lukiessani panin merkille puolustusministeri niinistön kertoneen että on suunnitteilla puolustusyhteistyötä koskeva asiakirja tai sopimus suomen ja britannian välillä

valiokunnassa asiantuntijoina kuullut valtuuskuntien edustajat kuten valiokuntakin toki mieluummin keskittyisivät tähän hetkeen tai tulevaan ennemmin kuin kerrataan menneitä tapahtumia

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan suomalaisten joukkojen irakin kurdistanin peshmerga joukoille antama koulutus on ollut tehokasta ja koulutettavilta on saatu hyvää palautetta

eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa tämä aihe myös kyllä kiinnostaa ja siitä olisi voinut kyllä aiemminkin informoida mutta hyvä että edes lehtiä lukemalla lukeminen kannattaa aina

selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa